tyhjin käsin tultiin kuitenkin takaisin näistä neuvotteluista

onko nyt edessä jälleen samanlainen näytelmä

näihin lainoihin meillä ei ollut vakuuksia ja sen takia suurin riski kohdistuu juuri tähän erään

tämä varjojen maa kaipaa nyt tiekarttaa kohti valoa kohti työn hyvinvoinnin sivistyksen tasa arvon ja puhtaan ympäristön suomea

arvoisa puhemies

tämän takia hallitus on tehnyt elokuussa rakennepaketin tiekartan uudistuksista joilla näihin tavoitteisiin päästään ja parhaillaan neuvottelemme myöskin niistä yksityiskohdista joilla nuo tavoitteet toteutuvat

tästä syystä toteutamme rakennepuolella nuorten yhteiskuntatakuun joka on mielestäni varsin merkittävä tulevaisuusteko toisaalta panostamme pitkäaikaistyöttömien aseman parantamiseen kuntakokeilulla ja olemme sitä kautta huolehtimassa että kaikkien ihmisten osaaminen ja potentiaali voitaisiin saada meidän yhteiseen käyttöön

siksi sdp näkee tärkeänä että suomen harjoittaman turvallisuus ja puolustuspolitiikankin keskeisenä ohjenuorana olisi uuden kansainvälisen luottamuksen rakentaminen

veronkierron torjunta on keskeinen osa kestävää kehitystä niin pohjoisessa kuin etelässä

minä uskon että kriisitietoisuus on vahva ja ehkä se huoli tästä tilanteesta on yhteinen mutta sitten aidosti jäsenmaiden kesken on erilaisia näkemyksiä olemassa siitä miten tähän huoleen vastataan ja mitkä ovat ne keinot turvata eurooppalaisten pankkien vakavaraisuus

sanoimme tuolloin että rahaston käyttämisen ehtona on oltava suomalaisten saatavien turvaaminen vakuusjärjestelyllä ja yksityisten voittoja tehneiden sijoittajien vastuu

mikä on perussuomalaisten linja

me tarvitsemme lisää työpaikkoja ja yksi syy siihen että meidän kansantaloutemme on siinä tilassa missä me tällä hetkellä olemme on tietenkin meidän teollisuutemme rakennemuutos meidän elektroniikkateollisuutemme romahdus myöskin meidän metsäteollisuutemme vaikeudet

miksi sitten viime vuonna suomen kansantuote tippui enemmän kuin koskaan kansalaissodan jälkeen enemmän kuin finanssikriisin runtelemassa islannissa

tietenkin toivon että kun me esittelemme nämä yksityiskohdat eduskunnalle ensimmäinen vastaus ei ole että väärin sammutettu vaan että myöskin oppositiosta näille toimille saataisiin tukea

globaalit haasteet ilmastonmuutoksesta talouskriisiin ja edelleen ruoka ja energiakriiseihin vaativat uudenlaisia globaaleja toimia joilla voidaan vahvistaa horjunutta luottamusta ja edistää turvallisuutta

sen sijaan ministeri katainen että te keskitytte nyt tulkitsemaan muiden puolueiden verokantoja omalla tavallanne niin toivoisin että vastaisitte teille esitettyihin kysymyksiin joita teille täällä hyvin asiallisesti on esitetty

siksi että hallitus on jäänyt kolme vuotta sitten tehdyn ajat sitten vanhentuneen hallitusohjelmansa vangiksi se on keskittynyt elvyttämään hyvätuloisten kukkaroita

suomi on lähtenyt siitä niin kuin moni muukin kolmen an luottoluokituksen maa että nämä toimet pitää tehdä kansallisesti ja jokaisella valtiolla itsellään on velvollisuus huolehtia omien pankkiensa vakavaraisuudesta ja toimivuudesta

jos oikein muistan niin vanhuspalvelulain osalta valtionosuus oli suurempi kuin normaalisti eli valtio on rahoittamassa vanhuspalvelulakia suuremmalla osuudella kuin normaalisti

hallitus on tähän saakka torjunut velkasaneerauksen ratkaisukeinona

seurauksena on tuloerojen kasvu

te täällä totesitte että te haluatte hallituksessa tukea työntekoa

eli kasvutoimet rakenteelliset uudistukset joilla vahvistetaan työllisyyttä ja sopeutustoimet muodostavat hallituksen talouspoliittisen linjan

nyt kun kreikan laina aikojen pidentäminen ja irlannin korkojen alentaminen ovat tulossa neuvottelupöydälle kyseessä kuitenkin ovat tosiasiassa velkasaneeraustoimet

mutta uskon että keskustelua tullaan jatkamaan niin kahdenvälisesti muiden maiden kesken kuin seuraavassa valtiovarainministereiden kokouksessa ja toivottavasti löydämme myöskin tähän yhteisen näkemyksen joka vastaa tätä suomen hallituksen kantaa

totta kai me myös ajattelemme että alkoholin hinnalla on osittain vaikutusta myöskin alkoholinkäyttöön mutta se ensisijainen tavoite miksi alkoholiveroa on kiristetty johtuu nimenomaan siitä että me tarvitsemme lisää verotuloja

näin saisimme vastauksen siihen kuinka suomi aikoo tällä vaalikaudella edistää johdonmukaisesti kansainväliseen veronkiertoon puuttumista niin eussa ja ykssa kuin muilla kansainvälisillä areenoilla

heidän viestinsä on se että ei ole ollut kysyntää rahoitukselle joten tämä on vähän ristiriitainen viesti aina riippuen siitä mistä tätä viestiä tulee ja keneltä sitä kysyy

valitettavasti keskustajohtoiset hallitukset eivät sitä saaneet aikaan mutta tämä hallitus sen nyt toteuttaa ja se varmasti on vastaanotettu hyvin suurella tyytyväisyydellä

noin kolme neljäsosaa kotitalouksien luotosta on asuntoluottoja ja ehkä se kehitys josta voi olla hieman huolestunut on juuri suurten asuntoluottojen määrän kasvu

sen analyysin ehkä noista oppositiopuheenvuoroista voin allekirjoittaa että edelleenkin me elämme hyvin suuren epävarmuuden keskellä eli ne haasteet joita kansainvälisessä taloudessa on heijastuvat totta kai myöskin suomen julkisen talouden haasteiksi ja sitä kautta on ennen kaikkea saatava vakautta tähän kansainväliseen taloustilanteeseen euroopan talouskriisin ratkaisemiseen jotta voimme myöskin vahvistaa kysyntää kansainvälisillä markkinoilla ja sitä kautta parantaa omalta osaltamme esimerkiksi meidän viennin vetoa

ongelmana vain on että nyt saneerataan veronmaksajien saatavia mutta yksityiset sijoittajat ovat järjestelyn ulkopuolella

juuri metalli metsäteollisuus hyvin energiaintensiiviset teollisuudet työllistävät monia suomalaisia ja nämä teollisuudenalat ovat muutenkin tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa

nämä kaikki edustaja haapasen täysin oikeat havainnot ovat esillä nyt näissä neuvotteluissa joita kyproksen kanssa käydään lainaohjelmasta ja sen takia en halua näitä yksityiskohtia lähteä sen tarkemmin tässä

jos hallitus olisi halunnut elvyttää työllisyyttä se olisi satsannut julkisiin investointeihin ja työvoimapolitiikkaan se olisi elvyttänyt julkista kulutusta tukemalla kuntia

mutta hallitus on myöskin tehnyt finnveran kautta toimenpiteitä joilla yritysrahoitusta on lisätty niin että näitäkin toimenpiteitä on tehty kuten myöskin luotu nämä rahastot joista muun muassa viime viikolla yksi niistä on

mutta kun me näimme että valitettavasti tuonti virosta on alkoholin osalta kasvanut erittäin voimakkaasti ja näin ollen se näköala ja se tavoite jota alkoholiveron kiristyksellä tavoiteltiin ja johon pyrittiin ei ole toteutumassa niin me päätimme muuttaa tuota korotusta ja korottaa sitä hieman vähemmän jotta myöskin tältä osin me voisimme hillitä tuontia ja ihmiset jos käyttävät alkoholia ostaisivat sitten mieluummin sitä suomesta kuin toisivat virosta

sosialidemokraattinen puolue ja eduskuntaryhmä on muun muassa vaatinut finanssimarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan uudistamista sekä veroparatiisien sulkemista

sen eteen olemme tekemässä kovasti töitä

kun uusista rahoitusjärjestelyistä sovitaan pidämme tärkeänä että irlannin yritysverokantaa nostetaan samalla

nyt te kuitenkin vaaditte edelleenkin vaihtoehtobudjetissanne että eläkeikää pitää nostaa ilman että siitä olisi neuvoteltu palkansaajajärjestöjen kanssa

tällä hetkellä palkansaajakeskusjärjestöt ja työnantajakeskusjärjestöt käyvät keskustelua siitä että maahan saataisiin senkaltainen työmarkkinaratkaisu jolla turvataan suomen kilpailukyky parannetaan palkansaajien ostovoimaa saadaan sellaista ennustettavuutta ja vakautta yhteiskuntaan jota nyt totta tosiaan suomessa tarvitaan kun maailmantalous on turbulenssissa ja me emme tiedä mitä sitä kautta maailma tuo eteemme

muistaakseni taisi olla puheenjohtaja sipilä joka lupasi että keskustakin toteuttaa ja toimittaa hallitukselle oman listauksensa kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta ja tämän listauksen otan erittäin mielelläni vastaan

oecd kritisoi myös että suomen elvytyksessä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan on satsattu huomattavasti vähemmän kuin oecd maissa keskimäärin

sosialidemokraatit haluavat ihmisten euroopan turvallisen euroopan euroopan jossa markkinat ovat renki ei isäntä

minä olen hyvin vankasti sitä mieltä arvon keskusta että tällaisella toimintatavalla tähän maahan ei tupoa syntyisi tähän maahan ei työmarkkinaratkaisua syntyisi

kun ruotsissa hallituksen panostukset kuntapuolelle tänäkin vuonna ovat yli puolitoista miljardia euroa uutta rahaa niin meillä mennään tässäkin asiassa nollalinjalla

yksi vaihtoehto voisi olla neljän vuoden välein laadittava suomen turvallisuusstrategia ja kerran vuodessa annettava pääministerin ilmoitus

jos tähän maahan halutaan työmarkkinaratkaisu mitä hallitus haluaa ja on siihen myöskin ollut kaikilla mahdollisilla keinoilla vaikuttamassa se edellyttää keskinäistä kunnioitusta ja keskinäistä luottamusta ja sitä luottamusta ei palkansaajille sanelun politiikalla ansaita

saattaa olla että joissakin kunnissa kysymys on resurssipulasta sosiaalityöntekijöitä on liian vähän suhteessa esimerkiksi apua tarvitseviin perheisiin kysymys on viranomaisten välisestä tiedonpuutteesta joskus kysymys voi olla myöskin siitä että ei ole riittävästi taitoja ja osaamista puuttua niihin asioihin

näin on myöskin tehty muun muassa siinä että kreikan toisen lainaohjelman yhteyteen sisältyi historiallisen suuri yksityisten sijoittajien velkojen leikkaus

keskusta peräänkuuluttaa miljardiluokan rakenneuudistuksia

hallitus on ajanut kunnat kerjuulle ja antaa tilaa kovalle bisnekselle josta kovimman hinnan maksavat palveluiden käyttäjät ne jotka palveluiden piiriin nyt ylipäätänsä pääsevät

hyvin konkreettisena vaarana on nyt se että kreikan ja irlannin talous ja rahoitusongelmien varjolla ollaan syöttämässä kaikille euromaille yhtä ja samaa oikeistolaista talous ja sosiaalipolitiikkaa

minä kuvasin budjettiprosessia joka valtiovarainministeriön johdolla käydään ja se on se että meille sektoriministeriöt ja niiden alaiset asiantuntijavirastot tuottavat aineiston ja sen aineiston pohjalta me teemme valmistelua ja myöskin päätöksiä eikä meillä ole mahdollisuutta lähteä sitä informaatiota joka meille annetaan kyseenalaistamaan ja tämä on ihan normaali käytäntö

arvoisa puhemies

kukaan ei voi vielä tietää pitääkö hallituksen tehdä lisää sopeutuspäätöksiä eli lisää veronkorotus ja menoleikkauspäätöksiä

suomen turvallisuusstrategia olisi kokonaisvaltainen kattaen ulkopolitiikan puolustuspolitiikan sisäisen turvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden

olemme valmiita tukemaan sellaista kokoavaa ratkaisua joka on koko yhteiskunnan edun mukainen mutta nyt pallo kyllä aidosti on työmarkkinajärjestöillä

se on ollut juuri tapa jolla muun muassa yksityisten sijoittajien vastuuta tämän kriisin hoidosta kasvatetaan mutta edustaja soini eivät ne ongelmat katoa sillä että me panemme silmät kiinni ja ikään kuin ajattelemme että sulkeudumme rajojen sisäpuolelle ja sitä kautta nämä ongelmat euroopasta poistuvat

niitä ei näy teidän vaihtoehtobudjetissanne tai itse asiassa en kutsuisi tuota teidän vaihtoehtoa vaihtoehtobudjetiksi koska siinähän todellisuudessa on vain muutamia muutoksia hallituksen linjaan eli todellista vaihtoehtobudjettia mielestäni keskusta ei ole saanut kasaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sen lisäksi vähennettiin yritysten korkovähennysoikeutta sitä rajattiin ja tehtiin muun muassa kansainvälisen veronkierron vastainen toimintaohjelma yhdessä valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön kanssa ja tuota ohjelmaa vietiin määrätietoisesti eteenpäin

komission entiset puheenjohtajatkin romano prodi ja jacques delors ovat ilmaisseet epäilyksensä kilpailukykypakettia kohtaan ja myöskin ihmetelleet sen tarkoituksenmukaisuutta

sen sijaan olen hyvin iloinen siitä mitä työeläkeyhtiö ilmarinen on tänään tehnyt

en tiedä yhtään poliittista puoluetta jotka ei haluaisi pidentää työuria koska minulla on syntynyt sellainen käsitys että tästä on varsin laaja konsensus suomalaisessa yhteiskunnassa

jos ne pääsevät yhteiseen sopimukseen niin sen jälkeen valtiovalta voi olla omin toimin tuota sopimusta tukemassa mutta tähtääkö tulosopimukseen ei kyl tai

silloin tullaan kysymykseen nimenomaan lisäkoulutuksen tarpeesta johon ministeri gustafssonkin täällä viittasi esimerkiksi opettajien osalta mutta varmasti myöskin muun henkilökunnan ja ammattiryhmien osalta

tämä on ollut sosialidemokraateille aivan keskeinen asia ja olen iloinen siitä että kokoomus antoi periksi vallattoman presidentin vaateista ja oli valmis hyväksymään että tasavallan presidentti johtaa jatkossakin ulko politiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

me olemme kuitenkin valtiovarainministeriössä niin kuin ovat monet muutkin ennustelaitokset nähneet että taloudessa voisi tapahtua tässä loppuvuodesta käänne ja sitä kautta talous kasvaisi ensi vuonna

talouskasvun käynnistymiseen liittyy edelleen epävarmuutta

emme ole tässä vaiheessa käyneet keskustelua verolain muutoksesta mutta se on tietenkin selvää että lakia pitää noudattaa ja julkisen palvelun tehtävistä pitää huolehtia

tältä osin strategia eroaisi nykyisestä turvaselonteosta sekä kapea alaisemmasta puolustusselonteosta jota myöskin on ehdotettu

jos katsotaan sitten näitä veromuutoksia joita te olette esittäneet korkojen verovähennysoikeuden rajaamista tai windfall veroa ne ovat molemmat hallituksen agendalla

suomi joka on itse hoitanut omaa talouttansa hyvin ja on ollut monella tapaa mallioppilas on tällä hetkellä myöskin erittäin arvostettu kansainvälinen toimija

työuria pitää pidentää

on valitettavaa jos tästä aiheutuu yhteiskunnalle kustannuksia koska me kaikki tiedämme että me olemme tällä hetkellä hyvin vaikeiden talousaikojen edessä ja sen takia kaikin mahdollisin toimin valtion puolelta pitää pyrkiä estämään ylivelkaantuminen

mutta pidän tärkeänä myöskin sitä että pidetään kiinni huolellisesta budjetti saattaa pidetään kiinni siitä että ikään kuin kesken kehyskauden ei voida lähteä lisäämään rahoja ennen kaikkea tällaisessa hyvin vaikeassa taloustilanteessa

meidän sanaamme kuunnellaan meidän vaikutusvaltamme on euroopassa tällä hetkellä ehkä suurempi kuin koskaan aikaisemmin ja sen takia minusta meidän pitää olla myöskin aktiivisia tämän kriisin hoitamisessa hakea liittolaisia kumppaneita omalle linjallemme ja sitä kautta hakea euroopan talouskriisiin sellaista ratkaisua joka turvaa myöskin meidän taloutemme tilanteen ja rajaa suomalaisten veronmaksajien vastuita mahdollisimman hyvin